hallitus huolehtii elintarvikkeiden jäljitettävyysjärjestelmien kehittämisestä siten että jatkossa ruoan raaka aineiden alkuperä ja tuotantotapa käyvät ilmi tuotteiden myynnin yhteydessä

yksi oleellisin sana joka tähän kehittämiseen liittyy on politiikan johdonmukaisuus että myös pystymme menemään siihen suuntaan kaikilla politiikkasektoreilla

hallitus edistää lähi ja luomuruuan käyttöä julkisissa ruokapalveluissa mahdollistamalla julkisissa hankinnoissa yksiselitteisinä laatukriteereinä muun ohella tuoreuden lisäaineettomuuden ja lyhyen kuljetusmatkan

kun päähallituspuolueen ryhmän varapuheenjohtaja sanoo näin niin kyllä me voimme silloin olettaa ja odottaa ja myös edellyttää että näin myöskin hallitus toimii

valiokunnan teettämä laaja tutkimus ja asiantuntijoiden kuulemiskierros ovat tuoneet tärkeää uutta tietoa harmaasta taloudesta sen suuruusluokasta ja eri ilmenemismuodoista

en voisi olla enemmän samaa mieltä se on päivänselvä asia

se tietää sitä että tässä ne asiat joita on ennen tämän lain voimaantuloa tämän vuoden aikana päätetty elikkä erilaiset luvan myöntämiset jäävät voimaan ja ne asiat jotka ovat vireillä tällä hetkellä siirtyvät sellaisinaan suomen riistakeskuksen ratkaistaviksi

hallitus lisää huoltovarmuutta sekä selkeyttää ruokapolitiikan hallintoa ja edistää koordinaatiota eri hallinnonalojen välillä

silloinhan hallitus ei nauti eduskunnan ja ryhmänsä luottamusta

edustaja zyskowicz on koko ajan tätä ennen tällä vaalikaudella aina vastustanut suomalaisen uusiutuvan luonnonvaran ja energian kilpailukyvyn kohentamista

hallitus on asettanut tavoitteen että se kohenee

se vie valtavasti verotuloja joille olisi polttava tarve monissa kouluissa terveyskeskuksissa sairaaloissa vanhustenhuollossa ja niin edelleen

sitten sanottakoon sdpn suuntaan että ei todellakaan ole niin että keskusta on huolissaan vain maataloudesta vaan kokonaisuudesta niin kuin tuossa puheessa tuli ilmi mutta maatalous nyt vain sattuu olemaan se ylivoimainen rahojen palauttaja

on hyvä kuulla että ministeri lindström arvioi niin oikeusistuinverkostoa kuin vankilaverkostoa myös alueen näkökulmasta

en kysy mistään erityisestä kohteesta kun tiedän että se kokonaisarvio pitää tehdä mutta yleisesti on varmaankin niin että keskittämällä kaikki mahdolliset isoihin yksiköihin saadaan aika lailla varmuudella myöskin hintaa lisää

siksi se on omassa luokassaan siinä mitä meidän pitää vahtia ja varjella

jos maksuja laiminlyövä yritys voittaa urakoita asiansa kunnolla hoitavalta kasvaa kiusaus lähteä mukaan samaan peliin

sitä kotimaista kansallista saantoa

pari kysymystä arvon ministerit

tämän muutoksen valiokunta teki

nyt kun tiedetään se ja niin kuin ministeri koskinenkin totesi että suorat tuet on jäädytetty ja sieltä miinuksia tulee ollaanko nyt saamassa joitakin sellaisia kansallisen liikkumavaran välineitä joilla tätä pystytään paikkaamaan

puhemies

kiitokset myös valiokunnalle erinomaisesta laajasta keskustelusta ja myös perustuslakivaliokunnalle hyvistä vinkeistä millä tavalla tätä asiaa eteenpäin viedään kuin myöskin ministeriölle

keskusta on esittänyt jo pitkään tätä samansuuruista lukua

joko on ensimmäisiä arvioita siitä onko siellä nyt näihin erikoistapauksiin näiden käsittelyyn varmasti riittävä ammattitaito

siinä mielessä tunnustus täytyy antaa että nyt on tullut myöskin siihen pieni huojennus ja sitä me haemme keskusta on ajanut sitä koko ajan

minkälaiset näkymät nyt sitten on niiden markkinatoimenpiteiden saamiseksi joilla tätä viljelijöiden ahdinkoa ja heikkoa tulokehitystä joka tällä hetkellä on saataisiin kohennettua ja oikeudenmukaista hintaa markkinoilta saataisiin

tämän budjettikeskustelun aikana kaiken kaikkiaan on meidän maamme kolmoisvajeesta huolimatta puhuttu vain yhdestä vajeesta budjettivajeesta

minusta tämä oli hyvä prosessi kaiken kaikkiaan ja tällä tavoin vuoropuhelulla saimme ihan hyvän lain aikaan

energiapolitiikan yksi tärkeimmistä asioista on johdonmukaisuus ja johdonmukaisuuden noudattamisesta ei voi kyllä tätä hallitusta kiittää ja silitellä millään tavalla

harmaan talouden takia yhteiskunta menettää verotuloja joka vuosi jopa viisi kertaa niin paljon kuin peruskoulun ylläpitäminen maksaa

tässä on oleellinen asia se miten kauan nuo käsittelyt kestävät ja minkälainen oikeusturva sitten eri osapuolille tästä tulee

maaseudulla on erittäin suuria mahdollisuuksia

paljon vähemmälle valitettavasti on jäänyt keskustelu meidän kauppataseemme ja vaihtotaseemme vajeesta joka heijastelee ennen kaikkea se heijastelee myöskin meidän budjettialijäämäämme

siitä osoituksena on nyt jälleen tämäkin esitys

ensin huononnetaan sitten luvataan että parannetaan ja annetaan ymmärtää että saavutetaan se huononnusta aikaisempi taso ja sitten kuitenkin tuodaan esitys joka ei lainkaan täytä sitä mitä annettiin ymmärtää ja mitä luvattiin

meidän pitää jämäkästi olla oman sosiaaliturvamme tukemisen puolella eikä antaa eun ryhtyä määräilemään

harmaa talous on niin laaja ilmiö että sitä ei voida koskaan hävittää tai edes merkittävästi vähentää millään yhdellä tempulla tai säädöksellä

samoin suomalaiset haluavat yhä enemmän käyttää uusiutuvaa energiaa kotimaista energiaa uusia tuotteita puutuotteita uusiutuvista luonnonvaroista tehtäviä metsäteollisuuden tuotteita

on selvää että kaikkien itämeren rantavaltioiden sitoutuminen tehtäviin toimenpiteisiin itämeren tilan parantamiseksi on se kaikkein ratkaisevin tekijä

keskustelu on lähtenyt asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokunta eli viimeistään kansallisia päätöksiä

mutta sen sijaan me voimme paljon tehdä sellaista työtä kansallisin päätöksin ja kansallisin voimin jolla me pystymme korvaamaan tuontia kotimaisella tuotannolla kotimaisilla investoinneilla kotimaisella työllä ja vielä saamme kaiken lisäksi kaupantekijäisiksi myönteisiä ilmastovaikutuksia

erityisesti oppositio on kunnostautunut rakentelemalla vaihtoehtobudjettejaan ja veroesityksiään erilaisten harmaasta taloudesta ammennettavien mielivaltaisten rahasummien varaan

tämä ei ole johdonmukaista ja kun tässä on kysymyksessä laitepuolella metsäpäässä energian ostajien osalta kaikkialla vuosia vuosia eteenpäin suunnitellut investoinnit niin tällaista poukkoilua ei suomalainen energiantuotanto eikä energiapolitiikka kestä

puhemies

samaa lähestulkoon tavoittelee kataisen hallituk sen ohjelma mutta lainkaan samaa ei voi sanoa siitä budjetista joka meillä nyt käsittelyssä täällä talossa on

tällä hetkellä vaan on niin että eri rantavaltiot suhtautuvat toimivat tavoiltaan ja tasoiltaan hyvin hyvin eri tavalla näissä toimenpiteissä ja siksi itämeri parlamentaarikoille ja meille kaikille ennen kaikkea ministerille riittää kyllä toimia tässä tämän aikaansaamiseksi

harmaata taloutta vastaan taistelemalla kyllä saadaan lisää verotuloja mutta vain pitkäjänteisellä systemaattisella työllä ja lukuisilla tarkasti harkituilla toimenpiteillä

kaikkein räikeimmissä ristiriidoissa se on ilman muuta vihreän talouden kasvun ja maaseudun ihmisten kannalta ja tätä keskusta ei voi hyväksyä

ehkä kaikkein räikeimpänä on esille tullut tuo venäjän asia ja se yllättäen löytynyt päästölähde tuo lannoitetehdas joka on ensiarvioiden mukaan kokoluokaltaan yli sen mitä suomi tuottaa kaiken kaikkiaan itämereen valumia

täällä jo aiemmin tässäkin keskustelussa todettiin että suomalainen energiapolitiikka on kaikkea muuta kuin johdonmukaista ja niin se on

arvoisa puhemies

se johtuu siitä mihin myös ympäristövaliokunta kiinnittää huomiota elikkä siitä että meillä ei ole riittävästi objektiivista tutkimustoimintaa ja sen koordinointia tällä hetkellä edelleenkään olemassa

keskustan eduskuntaryhmässä on tehty tarkkaa analyysia parhaista keinoista harmaaseen talouteen puuttumiseksi

siksi olemme tehneet joukon talousarvioaloitteita jotka tähtäävät siihen että nämä hallituksen itsensä ohjelmassaan asettamat tavoitteet pystytään toteuttamaan

herra puhemies

nyt tällä esityksellä hallitus vaarantaa myös sen että tämä saatetaan joutua uudelleen arvioimaan komissiossa samaan aikaan kun komissiossa on myöskin kestävän metsätalouden rahoituslain hyväksyntä menossa

tällaisena poikkeuksellisena vuonna jolloin sademäärät ovat olleet erittäin runsaita on enemmän kuin paikallaan se lisätalousarvio jonka edustaja hautala on täällä tehnyt määrärahan osoittamisesta tulvavahinkojen korvaamiseen viljelijöille

kyllähän tämä olisi pitänyt huomata jo aiemmin

tämä myöskin osoittaa sitä että meidän tutkimustamme täytyy tehostaa tutkimuksen objektiivisuutta vaikuttavuutta pitää arvioida myös kriittisesti se on ihan päivänselvä asia

kuitenkin sen vaikutus itämereen on hidasta se on luonnon prosessi

myöskin kiinteistöjen omistajille on aiheutunut erittäin mittavat vahingot joihin missään tapauksessa ne alun alkaen varatut määrärahat eivät tule riittämään

ja kun se on objektiivista ja se tuottaa sitä tieteellistä tietoa silloin siihen myöskin entistä paremmin kaikki sitoutuvat se on aivan päivänselvä asia

siksi ihmettelen miksi ei toimita niin että meidän omat energiavaramme ovat aina kilpailukyvyssä edellä tuontienergiaa

siksi on perusteltua että hallitus ja myös hallituspuolueet täällä eduskunnassa pikaisesti antavat signaalin siitä että rahat löytyvät ja korvaukset maksetaan

täällä ministeri koskinen jo kertoi ne tunnusluvut maatalouden ravinnepäästöjen osalle joiden kehityksen kulku on ollut hyvin hyvin selkeä

siksi talousrikollisuuden torjuntaan on lisätty varoja jo tälle vuodelle niin poliisille rikosten tutkintaan kuin syyttäjälle syytteiden nostamiseen

se on koeteltu asia

se on oleellisen tärkeää koska ne ovat näille viljelijöille ja kiinteistönomistajille heistä itsestään riippumattomista syistä aiheutuneita vahinkoja ja ne täytyy korvata

se johtuu kahdesta syystä

verohallintoon on perustettu erityinen yksikkö harmaan talouden selvittämiseksi

myös täytyy kiinnittää huomiota tulvien ennaltaehkäisyyn ja tulvasuojeluun ja myöskin siihen että tuolla saimaan alueella vedenpinnan korkeus on nyt historiallisen korkealla

viranomaisille taataan enemmän mahdollisuuksia saada tutkinnassa tarvittavia tietoja

oli mainiota kuulla että lähes kaikissa puheenvuoroissa todettiin se tarve joka maaseudun ihmisillä ja maaseudulla yleensäkin on ja se on yhdenvertaisuus kaikkeen muuhun yhteiskuntaan verrattuna

tavoitteemme pitää olla se että me tuomme tänne sen verran ruokaa mitä me emme pysty itse täällä tuottamaan ja viemme sen saman mitä tällä hetkellä tuomme

kun tähän lisätään ne leikkaukset jotka tämän lisäksi tulevat maaseudulla asuvien perheiden kontolle jotka tulevat kaikille muillekin perheille tässä maassa sen keskusta ymmärtää varsin hyvin että vyötä on kiristettävä talous on pidettävä kunnossa mutta ei niin että se maksatetaan joillakin väestöryhmillä enemmän kuin toisilla

tämä on ollut myös esimerkkinä muualla euroopassa niistä viherryttämistoimenpiteistä joita uudessa maatalouspolitiikan uudistuksessa halutaan eteenpäin viedä

jotta tämä paperi nyt ei jäisi pölyttymään eikä jäisi vain paperiksi niin kuin suomessa valitettavasti aika moni asia jää niin toivon että hallitus ottaa aika pikaisesti nyt käsittelyynsä tämän

tämä on myöskin mahdollista mutta se edellyttää sitä että tämä linja ei jatku jossa ruuan omavaraisuus koko ajan merta nuo ruuantuotannon omavaraisuus meillä koko ajan alenee

edustaja kanerva on tässä lakialoitteessaan aivan oikeilla jäljillä niin että voimme myös verotuksellisesti ohjailla entistä terveellisempään ruokavalioon ja sitä kautta kohentaa meidän kansanterveyttämme

kysynkin ministeri anttilalta

se on sitä oikeudenmukaisuutta se on sitä luottamuksen osoitusta eri yhteiskuntatahojen välillä jota me tarvitsemme ja sitä me keskusta haluamme nyt tässä esittää

arvoisa puhemies

minkälainen aikataulu on sille että tämä viedään hallituksen käsittelyyn ja nimenomaan tämä maaseutuvaikutusten arviointi otetaan aidoksi keinoksi hallinnoida ja myöskin tehdä lainsäädäntöä ja muita säädösuudistuksia

elintarvikelakia siis ehdotetaan muutettavaksi euroopan unionin elintarvikelainsäädännön muutosten ja kansallisen lainsäädännön tarpeiden vuoksi

on todellakin syytä täsmentää ja myös kehottaa kaikkia lukemaan mietintö joka tästä koe eläinlaista on laadittu ja jossa selväsanaisesti kerrotaan näiden villiintyneiden ja irrallaan tavattujen eläinten osalta

puhemies

herra puhemies

keskustan eduskuntaryhmän mielestä tarkastusvaliokunnan mietinnössä esitetään suuri joukko hyviä ehdotuksia seuraaviksi askeliksi harmaan talouden torjunnassa

erityisesti tässä on kolme asiaa jotka muutoksen eteen tulevat

näin ollen varmasti myöskin valtion rahoja kuluisi silloin vähemmän jotenka nyt pitää käydä venäjän viranomaisten kanssa pikaiset keskustelut siitä että pystymme tuon liikkeen tekemään ja sillä tavoin myöskin säästämään valtion rahoja ja ennaltaehkäisemään